minusta oli mielenkiintoinen juttu että perustuslakivaliokunta otti tähän kannan ja olen ihmetellyt koko tämän keskustelun aikana miksi tästä niin vähän puhuttiin tässä salissa

heti torstaina minä ja metropolineuvottelukunnan varapuheenjohtaja kuntaministeri virkkunen aiomme kuulla avoimesti metropolialueen kuntia metropolineuvottelukunnan alla ja linjaamme sitten omalta osaltamme mitä tuo esiselvitys metropolialueella voisi tarkoittaa

ensinnäkin teen tunnustuksen heti alkuun että olen puolueellinen tässä keskustelussa koska kuulun niihin ihmisiin jotka rakastavat erilaisia kieliä

hallitus puskee läpi säästölain jossa todella säästetään subjektiivisesta päivähoito oikeudesta ja kun perustuslakivaliokunta edellyttää että hallitus tuo nämä ryhmäkoot arvioitavaksi lainsäädännöllä eduskuntaan niin se tulee johtamaan siihen että todennäköistä on että ei ole mahdollista kohdella sivistyksellisten oikeuksien piirissä olevia lapsia niin eri tavalla että heillä on jopa puolet suuremmat ryhmät silloin kun on kysymys osa aikaisista lapsista

tämän vuoksi korkeatasoinen opetus ja tutkimus pitää pystyä turvaamaan ja se voidaan tehdä vain uudistamalla rakenteita ja toimintatapoja

niin kuin edustaja soini joka nyt enää ei ole paikalla tässä jo vähän aloitti kyllä se tarkoittaa käytännössä todella kovasti ylikunnallisen yhteistyön suuntaan menemistä myöskin tällä metropolialueella

olen aina uskonut että kieliä pitää oppia ja itse olen saanut oppia ruotsia englantia ranskaa saksaa espanjaa viroa ja vieläpä venäjääkin ja uskon että on tärkeää hallita monia eri kieliä jotta pärjää

tässä keskustelussa yhteistä meille on se että me haluamme tasapainottaa taloutta ja me haluamme hoitaa työllisyyttä niin että työpaikkoja syntyy lisää mutta keinoista me olemme eri mieltä

valiokunta kiinnittää myös erityistä huomiota helsingin yliopiston asemaan ja toteaa että säästöjä tehtäessä on varmistettava että yliopistot eivät joudu keskenään eriarvoiseen asemaan rahoituksen suhteen

se tarkoittaa kilpailukykyyn segregaatioon ja perustaviin maankäytön asumisen ja liikenteen kysymyksiin puuttumista mutta se voi tarkoittaa myöskin paneutumista ympäristöasioihin ja moneen muuhun

siltä osin uskon myös että tulevan sukupolven pitää oppia kieliä ja sitä kautta olen puolueellinen tässä keskustelussa koska ajattelen että kieliä pitää oppia ja niitä voi oppia

minusta olisi ollut reilua että te olisitte ilmoittaneet ennen vaaleja että aiotte supistaa pieni ja keskituloisten suomalaisten ostovoimaa tavalla joka tulee johtamaan siihen että ei synny sitä työllisyyttä jonka perässä täällä nyt juostaan

arvoisa puhemies

vielä ihan lyhyesti taiteesta ja kulttuurista sen verran että ensinnäkin valiokunta pitää hyvänä että myös kulttuuri on päässyt kärkihankkeeksi jolla parannetaan siis taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta

näin ollen tämä säästölaki joka tänään viedään läpi säästölakina tulee myöhemmin osoittautumaan aivan turhaksi kuoreksi jossa ei tule säästöä mutta myöhemmin osoitetaan että nämä kovat kustannukset jonka vuoksi viime hallituskaudella tämä laki kaatui vyöryvät päälle

olemme niihin sitoutuneet ja haemme tämän hallituskauden aluksi ne keinot joilla me tulemme edistämään näitä tavoitteita ja mielestäni ne kulkevat käsi kädessä

nyt pitää avoimesti käydä kuntien kanssa keskustelu siitä mikä olisi metropolialueella tärkeintä mitkä olisivat ne yhteistyön eleet joilla lähdetään liikkeelle

toinen tunnustus tähän alkuun on se että minullakin on koulussa ollut yksi pakkoaine

siksi on minusta aiheellista kysyä valtiovarainministeri stubbilta oletteko todella tehneet näistä kaikista suunnitelmistanne ostovoimaan vaikuttavia selvityksiä millä tavalla tämä tulee johtamaan aivan toisenlaiseen suuntaan

tarvitaan uskottavat ohjelmat ja myös minusta toimivaltakysymysten pitää olla kunnossa ja tämä ilta on todistanut että tämä kiinnostaa myös eduskuntaa

tällä alueella metropolialueella tarvitaan sekä kuntarakenteen uudistuksia että jonkin tyyppistä metropolihallintoa

mutta olen erittäin tyytyväinen että sain siitä ensimmäisellä kerralla kokeessa hylätyn lukiossa ja jouduin todella ottamaan kemian pakkokemian kesäaikana niin sanotusti laiskanläksylle ja olen oppinut siitä sen verran että kyllä kemiaa pitää opiskella

ja sitten me toteamme että hienoa hallitus sai tämän ideologisen hankkeensa läpi koska näitä säästöjä ei voinut eduskunnassa arvioida samalla kertaa

nyt tämä prosessi alkaa esiselvityksellä ja tulemme tässä myöskin kuulemaan työrukkasemme kautta eli metropolineuvottelukunnan kautta tämän alueen kuntia ja kuntakuuleminen on sitten syksyllä vielä edessä

minusta olisi ollut reilua esimerkiksi tässä eläkeläisten tapauksessa että olisitte kertoneet etukäteen suomalaisille eläkeläisille että heidän verotuksensa ei tule olemaan palkansaajien kanssa samalla tasolla

kiinnitimme samalla tavalla kuin eduskunnan sivistysvaliokunta huomiota audiovisuaalisen alan kannustinjärjestelmän luomiseen ja sen takia valiokunta esittää omana lausumanaan

on hyvä vielä kerran todeta että tarvitaan suunnitelmallisuutta ja se suunnitelmallisuus ei voi koskea vain julkista sektoria vaan se pitää ulottaa uudisrakentamisesta myös korjausrakentamisen puolelle niin kuin valtioneuvoston ohjelmassakin on kirjattu

tästä syystä ajattelen näin että minulle on ollut henkilökohtaisesti paljon hyötyä ruotsista kolmas tunnustus koska olen myöskin saanut tutustua ruotsalaiseen poikaystävään nuorena juuri siksi että osasin edes muutaman sanan heti alkuun ruotsia

eduskunta edellyttää että hallitus selvittää pikaisesti tarpeen sekä lainsäädännölliset ja rahoitukselliset edellytykset kilpailukykyisen av alan tuotantokannustinjärjestelmän kehittämiseksi suomeen

hyvät kansanedustajat ajattelen että tässä keskustelussa on tullut niin hyvin muutamia asioita esiin että todetaan nyt ensin että suomalainen koululaitos ei vain voi venyä siihen että kaikki olisi vapaaehtoista

se voidaan kiteyttää siihen että meillä on yhteinen tahtotila olemassa tavoitteellisuudesta suunnitelmallisuudesta ja kokonaisvaltaisuudesta

lopuksi totean liikuntatoimesta että liikuntabudjettiin ei kohdistu säästötoimia ja totean myöskin nuorisotoimen osalta että iso kysymys valiokunnan käsittelyssä oli nuorisotakuu ja siihen kohdistuvat riittävät voimavarat

arvoisa puhemies

jos me kysymme nuoriltamme mitä he haluaisivat niin on aivan selvää oli se sitten vaikka lukion tuntijakoon liit tyen että lukiolaiset ajavat aika laajaa valinnaisuutta

samassa luokassa ikään kuin peruskoulussa osaa lapsia pidettäisiin aivan mielettömän suurissa ryhmissä ja toisessa taas ei

tosiasiassa kuitenkin ollaan katsottu että on tärkeätä että on myös aineita joita on pakko opiskella ja meidän täytyy kansakuntana ymmärtää isompi kuva että tietyt pakolliset sivistyksen asiat pitävät tämän maan kasassa ja sitä kautta yleissivistys on laajaa ja se perustuu ei vain vapaaehtoisuuteen vaan siihen että koko ikäluokka aina oppii tietyt asiat

nimittäin me tiedämme että kehitysmaiden hallitukset ja myöskin me pohjoisen pallonpuoliskon avunantajat olemme jo vuosikausia laiminlyöneet maatalouden tukemisen kehitysmaissa

arvoisa puhemies

tässä on keskusteltu ihan aiheesta siitä voidaanko koulutuksesta leikata

siksi tämä vapaaehtoisuus valinnaisuuskeskustelu ei ole aina kauhean hyvä asia koska meidän täytyy muistaa että asioita joutuu koulussa opiskelemaan myös siksi että se on tärkeää

sitten toinen näkökulma on se että jos me ajattelemme tätä pakollisuutta vapaaehtoisuutta niin me olemme monesti siinä tilanteessa että koulussa tänä päivänä pakko ei huvita

arvoisa puhemies

tiedänkin että ministeri on jo pyrkinyt korjaamaan suuntaa mutta haluaisin kysyä kuinka pitkälle olette valmis menemään tämän korjaamisen aloittamiseksi

minun täytyy kyllä syvästi todeta että tämä uuden hallituskauden alku on ollut vaikea

eli käytännössä tämä tarkoittaa sitä että nämä varat palautettiin takaisin vasta niin kuin tässä puumalan puheenvuorossa todettiinkin lipposen kaudella jolloin koulutukseen panostettiin jälleen takaisin tämä leikattu summa

olemme joutuneet yllättäen tilanteeseen jossa suomalaisten aktiivinen osallistuminen asetaisteluihin on suurempaa kuin aikaisemmissa tehtävissämme

siksi minä komppaan edustajien haapanen peltonen ja paloniemi ajattelua juuri siitä miten me opetamme miten me paremmin teemme

he pelkäävät sitä kun on tehty nämä taloustalkoot ja peloteltu että tämä tie jonka hallitus on valinnut on ainoa vaihtoehto

kuntatalouden vakauttamiseksi aikoinaan päätettiin että kuntatehtäviä vähennetään

myös suomen politisoitunut apu ainakin näin väitetään julkisuudessa haittaa meidän kansainvälistä mainettamme

minä olen kyllä henkilökohtaisesti huolissani siitä että nämä vaikutusarvioinnit jotka ovat jääneet puoleentiehen osoittavat että kaikkia ratkaisuja ei ole mietitty aivan loppuun asti

koska nyt kuntatehtävien vähentämiseksi tämä rakenneuudistus on tehty erityyppisten tehtävien mahdollisesti poistamiseksi tai niiden tehostamiseksi on syytä käydä vielä kertaalleen läpi mistä tässä kokonaisuudessa on kysymys

kyllä synkeä on tulevaisuus ja synkeä niillä jotka olettavat että tänä päivänä me jaksaisimme miettiä lasten ja nuorten tulevaisuutta

toivoisin että ministeri voisi vielä harkita kun perusopetuksen puolella koko tämä parlamentaarinen sali teki tiekartan tutkijoiden avulla siitä miten peruskoulua uudistetaan ja siellä oli tärkeitä linjauksia jotka piti toteuttaa mutta näihin liittyviä rahoja on nyt merkittävästi leikattu tai kokonaan poistettu

valitettavaa on sekin että valitettavan usein siviilikriisinhallinta ja sotilaallinen kriisinhallinta tuntuvat yhä sekoittuvan keskenään

ja mikä on oikeudenmukaisuutta silloin jos suomalailta tns gallupissa kysyttiin että onko tämä eläkeläisten asumistuen leikkaus tässä mittaluokassa kuin te alkuun aioitte tehdä sitä suotavaa vai ei

arvoisa puhemies

minusta tämä on sellainen asia josta pitää nyt siellä ministeriaitiossa pitää tiukempaa linjaa

te olette oikealla asialla sillä tämä ei nimittäin koske vain kaikkia kieliä vaan on hienoa että te olette joutunut pakosta olemaan palveluksessa porissa ja oppinut myös porin murretta

sen nousu on ollut meille olennainen tekijä siihen että myöskin tulevaisuutta on

valitettavasti myös afgaanit kokevat että

yksi hyvä esimerkki on tämä digitaalisuus eli käytännössä ennen oli rahaa digitaalisuuden edistämiseen jopa enemmän näissä laaturahoissa kuin nyt tässä kärkiohjelmassa joka on valittu

eli kyllä tosiasia on vain se että koulutustason nousu ja teknologian kehitys ovat taanneet meille kilpailukyvyn

se tuo aina elämään sisältöä

nyt pää on tulossa vetävän käteen koska nämä erittäin massiiviset koulutusleikkaukset tulevat johtamaan siihen että tämä kuvio entisestäänkin vaikeutuu

koulutusprosessien ja osaamisen tunnistaminen tehostusta saatavilla opintoaikojen lyhentämiselle tuo merkittävät säästöt

jos koulutustason lasku ja siihen yhdistetty rakenteellinen muutos jossa maistereiksi ei enää kouluteta osaa nuorista ollenkaan ovat niitä säästötoimia ja lisäksi massiiviset epäoikeudenmukaiset leikkaukset sosiaalisesti kohdennettuina ostovoiman heikentyminen ja työttömyyden kasvu ne johtavat siihen että ostovoima entisestään kurjistuu ja entisestään tulee lisää työttömiä

olemme pyrkineet vähentämään esitetyllä tavalla ja vaaditulla tavalla kuntatehtäviä myöskin koulutuksen parissa niin ettemme me vaaranna koulutuksellisia tavoitteita

mutta tärkeintä on se että tutkintoon johtavaan ja tutkinnon osaan johtavaan koulutukseen jatkossa tullaan yhteiskunnan varoja käyttämään

kiitän mahdollisuudesta avata hiukan monipuolisemmin vanhusten tulevia palveluita ja niiden tarvetta nimittäin tosiasia on että asuminen ja palvelut kyllä muodostavat sellaisen kokonaisuuden jossa molemmat tukevat kotona asumista

arvoisa puhemies

miksi tätä ei ole kerrottu

no nyt on niin että edustaja zyskowiczkin on ruvennut huomaamaan että omassa paketissa ei ole rakenteellisia uudistuksia

tosiasiassa olen vilpittömästi uskonut tämän matkan varrella siihen että me pystymme sen tekemään

tämä johtaa siihen että joko erikoisoppilaitokset siirtyvät osaksi tätä meidän ammatillista lisäkoulutusta tai sitten näitä tehtäviä jatkossa enää ei rahoiteta ja työelämän kehittämis ja palvelutehtävät poistuvat

äsken en ehtinyt sinne asti

me sosialidemokraatit kysyimme jo kesäkuussa missä ovat kaikki ne rakenteelliset uudistukset joilla olisi voinut tasapainottaa tätä taloutta pitkällä juoksulla

me olemme tuoneet eduskunnan käsittelyyn sellaisen lakipaketin jossa kuntatehtäviä toiselta asteelta pystyttäisiin vähentämään tavalla joka on sekä yksilöiden etu että myöskin koko yhteiskunnan etu

toinen asia joka tässä keskustelussa monelta edustajalta tuli esiin oli se että ajatellaan kuitenkin jotenkin että me voisimme jatkaa entisel lään

minusta on tärkeää lähteä siitä että me tulemme kaikessa toiminnassamme ottamaan huomioon että ikääntyneet eivät suinkaan ole yhteiskunnan marginaaliryhmä

toisen asteen koulutuksen rakenteellista kehittämistä jatketaan uudistamalla rahoitusjärjestelmä ja järjestäjäverkko

ei oppivelvollisuuden pidentäminen tarkoita sitä että me jäisimme pidentämään peruskoulua eli ei ole kysymys siitä että koko porukka sitten kymppiluokalle

niin se meilläkin on että ei ihan näin nopeasti taivu porukka siihen että aitoja rakenteellisia uudistuksia tehdään mutta teillä ei ole esimerkiksi työllisyysastetta nostavia esityksiä ollenkaan tässä

joitakin esimerkkejä mainitakseni tämän rahoituslain keskeisistä hyvistä esityksistä säästää kohtuullisella koulutuspoliittisesti kestävällä tavalla

sen takia on jouduttu niin kipeästi kun etupainotteisesti halusitte tehdä nämä säästöt tekemään niin rankkoja leikkauksia

mennään sitten yksityiskohtiin

tästä syystä me olemme haastaneet teidät niin että tässä vaihtoehto ohjelmassa me olemme peruneet tämän hallituksen esityksen josta tänään puhutaan eli ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen indeksijäädytykset koko hallituskaudelle ja me pystymme tekemään taloudellisesti tasapainotetun esityksen

semmoinen ajatus että sijoittajat pelastaisivat tämän kuvion ei ole tästä maailmasta ja minä haluaisin sanoa teille että ei ole olemassa semmoista että sijoittajat rupeavat yhtäkkiä harjoittamaan hyväntekeväisyyttä ja tulevat mukaan rakentamaan kohtuuhintaisia asuntoja

se kertoisi oikeasta suunnasta kohdella aikuisia aikuisopiskelijoina ja opiskella näyttötutkintojärjestelmän puolella mutta se vapauttaisi myös yhteiskunnan resursseja nuoriso ikäluokan läpivientiin ammatillisessa koulutuksessa ja tätä on laajasti kannatettu

tämä johtaa nyt sitten siihen ja käytännössä minun pelkoni on aiheellisesti se että jos näiden koulutuksen säästöjen vyöryttäminen tapahtuu kentällä ilman että tässä on minkäänlaista yhteiskunnallista tarveharkintaa niin me joudumme tilanteeseen jossa hyvin vaikean kuntatalouden johdosta monet kunnat joutuvat sulkemaan lukionsa

varmasti me tarvitsemme tämäntyyppistäkin elementtiä tähän pakettiin mutta kaikessa keskustelussa on hyvä todeta että ei ole olemassa minkäänlaisia niin sanottuja oikoteitä onneen

toinen hyvä näkökulma tämän lain sisällössä on ollut se että me olemme halunneet säästää tavalla joka olisi kestävä myöskin yksilöllisestä näkökulmasta

tätä ei pidä tehdä

säästöjäkin on tulossa nimittäin opetus ja kulttuuriministeriön hallinnonalan säästöistä on sovittu sekä hallitusohjelmassa että kehyspäätöksissä osana valtiontalouden sopeuttamistoimia

nimittäin hallitusohjelma lähti siitä että myös ikäihmisten asumiseen pitää kiinnittää huomiota ja näin ollen olemme juuri saaneet tuutista ulos ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tämänhetkisen vedoksen ja se on nyt lausuntokierroksella

minä toivon että kaikki edustajat kiinnittäisivät myöskin siihen huomiota että se on tehty erittäin laaja alaisesti poikkihallinnollisesti